omalta osaltani nostan esille erityisesti tämän terveyspuolen joka oli vahvasti esillä keski suomessa jämsässä

nyt sattui olemaan tänä talvena raskas lumitaakka ja kovia pakkasia joten asumiskustannukset ovat siitä syystä kasvaneet

nyt kunnilla ei siihen ole varaa ja kunnat verotusta kiristämällä leikkaavat omalta alueeltaan hallituksen politiikan pakottamana sitä ostovoimaa jota siellä tarvittaisiin jotta työpaikat säilyisivät yksityispuolella ja samanaikaisesti vielä kunnat joutuvat omia työntekijöitään kiristämään ja jopa vähentämään

herra puhemies

todellakaan nämä keinot joita meillä on käytettävissä useita eivät ole päteneet kaikkiin tapauksiin ja meillä edellisen laman jäljiltä on vielä joukko ehkä aika isokin joukko entisiä yrittäjiä ja muita jotka silloin velkaantuivat

lisäksi hallitus on tässä viime aikoina pakottanut kuntia nostamaan kiinteistöveroa ja nyt sitten vuoden vaihteessa tuli tämä ankara energiaveron korotus

ministerit hyssälä ja risikko riitelivät kolme vuotta miten järjestetään nämä asiat eivätkä saaneet mitään aikaiseksi

kaikki nämä kohdistuvat asumiskustannuksiin ja elämisen perusasioihin ja nämä lähes miljoona köyhää ihmistä jotka meillä on ovat todella vakavassa tilanteessa tällä hetkellä

onneksi tai en nyt sano onneksi ministeri tölli on saanut nyt hieman vauhtia näillä ihan viime metreillä onhan eduskunta viimeisiä päiviään koolla

olisi kyllä korkea aika päästää heidät vapauteen niistä taakoista mitkä silloin syntyivät

päivä tänä syksynä jämsässä alkoi uusi terveydenhuollon järjestelmä

nyt olemme siinä tilanteessa että uusia vararikkoja erilaisia kriisejä tulee pienyrittäjille yrittäjille ja muille tavallisille ihmisille tavallisia yrittäjät ovat mutta tarkoitan muulla tavalla velkaantuneita

eilen illalla olin keuruulla kuuntelemassa ihmisten mielipiteitä

tilanne on siis suorastaan huolestuttava koko maassa sen tähden että nämä kaikkein tärkeimmät asiat perusterveydenhuolto vanhustenhuolto ja muu sosiaalitoimi ovat olleet pitkään ja ovat edelleen tuuliajolla eivätkä asiat tässä nytkään parane

siellä on hätä ihmisillä niin työttömillä pienen eläkkeen varassa elävillä kuin lapsiperheilläkin

siinä ovat mukana keski suomen sairaanhoitopiiri jämsän kaupunki ja pihlajalinna osakeyhtiö ja siihen osallistui tässä valmistelu ja kehittämisvaiheessa sitra terveysrahaston kanssa

onko hallituksella suunnitelmaa että nyt tehtäisiin kesken vuoden tämän poikkeuksellisen tilanteen vuoksi indeksitarkistukset kaikkiin etuuksiin myös asumistukeen muutaman kuukauden jaksoissa niin että tämä kohtuuton tilanne joka ajaa ihmisiä todella suuriin vaikeuksiin nopeasti saataisiin tasaantumaan

milloin esitys tulee

tämä on todella sellainen asia jonka greco on nostanut esille ja muutoinkin tähän meidän puoluerahoitukseemme tarvitaan avoimuutta

onko meillä suuri aalto ennen taas ja meneekö vuosia ennen kuin tämä uudistus on saatu eduskunnassa läpi tässä on vielä ministeri pekkarinen vastaamatta esitti ministeri

arvoisa puhemies

kokemukset joita valiokunnassa kuulimme tästä hankkeesta olivat toki vielä kovin lyhyitä mutta kuitenkin varsin rohkaisevia

hallituksen esitys kunta ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta on pakkolaki joka on pitkä askel palvelujen pakolliseen keskittämiseen laajoilla alueilla niiden alasajoon ja lopulta kuntien pakkoliitoksiin

on myös varmasti muita puolueita kristillisdemokraatteja ei ole mikään tällainen taho tukenut koskaan mutta on sellaisia tahoja esimerkiksi vapaan sivistystyön puolella jotka tukevat lähinnä isoja puolueita sellaiset järjestöt joilla on valtionapu merkittävänä tulonlähteenä

tämä loukkaa kuntien itsehallinnollista pohjaa ja tässä nykyinen hallitus antaa samalla seuraavalle hallitukselle vapaan valtakirjan tehdä jatkopäätöksiä eli pakottaa kuntia yhteen

verotulot siis kunnissa alenevat ja niiden kasvu jää hallituksen tänne kirjoittaman mukaan pysyvästi viime vuosia hitaammaksi ja toisaalta tämä talouden tilanne kasvattaa kuntien kustannuspaineita ja hallituksen ainoa vastaus tähän tilanteeseen kunnille on lauseessa

pitäisikö pääministeri mahdollisena että kaikki sellaiset tahot jotka saavat joko verotuksen kautta verovähennysten kautta tai suoraan valtion tukea velvoitettaisiin lailla nimenomaisesti avaamaan nämä tuet mihin ne menevät ja niiden määrät

en ole mikään innokas terveydenhuollon ja muiden julkisten palvelujen yksityistäjä mutta näen että on kuitenkin viisasta että tällaisia kokeiluja tehdään ja niissä sitra voi olla oman organisaationsa kautta mukana

ja kun jo lukee eri puolueiden vaaliohjelmia näyttää siltä että pienten kuntien olemassaolo on enemmän kuin suuressa vaarassa jo seuraavalla vaalikaudella

vaikkei niitä kiellettäisi avoimuus kuitenkin paranisi ja näin myös sitten jäsenmaksua maksavien ja näissä toimivien varojen käyttö tulisi maksajien tietoon ja koko kansalle arvioitavaksi ja myös kansainvälisesti palautettaisiin luottamus suomalaiseen politiikkaan

on aivan selvää että peruspalvelujen tuottavuutta pitää parantaa mutta arvoisat ministerit teidän pitäisi hieman sanoa kunnille mistä niitä parannetaan millä tavalla henkilöstöäkö vähentämällä hoitojen määrää karsimalla ryhmäkokoja kasvattamalla vai millä

se on ihan tervettä tänä aikana kunhan reunaehdot asetetaan lainsäädännöllä ja poliittisilla päätöksillä niin ettei pääse tapahtumaan ylilyöntejä tai sellaista väärinkäytöstä joka saattaisi johtaa varojen väärinkäyttöön tai sitten palvelujen heikkenemiseen

arvoisa puhemies

ja mitä pihlajalinna osakeyhtiön toimitusjohtaja kertoi niin hänellä vaikutti olevan hyvin aidot palvelujen näkökulmaan perustuvat odotukset ja toimintaperiaatteet

hallitus kehottaa vain ainoana lääkkeenä

jotakin konkretiaa hallituksen on kerrottava jos kuntien taloutta ei helpoteta ja toivon ja katson että parasta elvytystä on se että tästä järjettömästä veroelvytyksestä siirrytään näiden vaikeuksissa olevien ihmisten ja yritysten tukemiseen ja kuntien talouden saattamiseen sellaiselle pohjalle että kunnat pystyvät työllistämään tekemään vielä vähän elinkeinopolitiikkaakin ja turvaamaan vaikeimmassa asemassa olevien lapsiperheiden vanhusten sairaiden peruspalvelut

muutama päivä sitten ministeri pekkarinen rovaniemellä sanoi että enää ei suomalaisten veronmaksajien varoja tai meidän lainaamiamme rahoja pidä jakaa muille maille vaan kunkin maan tulee omat vastuunsa itse kantaa

valiokunta on jossain määrin näitä tutkinut ja mielenkiintoista onkin että pykälät ja toisaalta valiokunnan kannanotot ovat pahasti ristissä

ministeri varmaan pian vastaa miten hallitus ja valtiovarainministeriön kuntaosasto aikovat tämän viidakon keskellä edetä miten asiat järjestetään kun valiokunta on kirjoittanut tuollaisia tekstejä tänne kuin valiokunnan puheenjohtaja äsken kertoi

arvoisa rouva puhemies

kysyn valtiovarainministeri kataiselta

miten te reagoitte näihin ministereiden väyrysen ja pekkarisen puheisiin ja ilmoituksiin ja onko hallitus tehnyt uusia päätöksiä jatkosta

arvoisa puhemies

hallituksen linja on hyvin selkeä

edellisen vuosituhannen lopulla eli lipposen hallitusten osalta oli olli pekka heinonen tietoyhteiskunta asioihin vihkiytyneenä ministerinä ja vei asioita eteenpäin

ensi vuoden alusta alkaa hallituksen toteuttama menosopeutus eli velkaantumista ryhdytään hillitsemään todellisilla päätöksillä kipeillä päätöksillä

nyt ne ovat vaarassa ja tämän hallituksen kirjoittaman suunnitelman tai tekstin mukaan ne ajautuvat entistä syvempään kriisiin jota vanhusväestön lisääntyminen edelleen vain vaikeuttaa

pakotetaanko kuntia mihin pakotetaan ja millä lailla selvitetään että ensin on käyty nämä kaikki kiemurat neuvotellen mistä puheenjohtaja totesi

nyt hallituksessa kukaan ei selkeästi vastaa tietoyhteiskuntakehityksen eteenpäinviennistä ei valtionhallinnossa eikä kuntasektorilla eikä näissä kuntayhtymissä ja muissa

sitten tulee mahdollisesti ja todennäköisesti myös valituksia valitusviranomaisiin ja silloin tilanne on edelleen usealla paikkakunnalla seudulla ehkä entistäkin pahemmin lukossa

hallitukselta todella odotan paljon konkreettisempaa vastausta eikä vain vaikeuksien heittämistä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ja kuntien päälle niin kuin nyt on tapahtumassa

ehdotankin teille arvoisat kollegat että kun keväällä käydään hallitusneuvotteluja niin pankaa tietoyhteiskuntaministeri hallitukseen

arvoisa puhemies

lopuksi herra puhemies

erityisen huolissani olen vanhustenhuollon sitomisesta tähän pakkojärjestelmään

tällä kokonaispaketilla joka on hallitusohjelman mukainen paketti päästään muutokseen joka tässä maassa tarvitaan

kyllä nyt olisi syytä hallituksen katkaista tämä valtion tuottavuusohjelman täytäntöönpano siksi aikaa kun talous saadaan parempaan malliin

meillä olisi nytkin voinut olla esimerkiksi viestintäministeri tietoyhteiskuntaministerinä ja keskeisesti vastuussa siitä että tämä sekamelska mikä tietoyhteiskunta tietojärjestelmä ja niiden palvelujen toimintojen osalta vallitsee saataisiin järjestykseen

mutta edellinen hallitus jonka budjettia viimeistä budjettia vielä elämme ei tehnyt näitä toimenpiteitä

voin sanoa oman maakuntani osalta keski suomessa että siellä ovat aivan sekaisin kaikki nämä järjestelyt

nyt on tehtävä

on sellainen seututerveyskeskusjärjestelmä johon kuuluu kuntia keuruulta multialta aina joutsaan ja konnevedelle asti

valtavasti varoja hukkaantuu toiminnat eivät suju ja kansalaiset kärsivät ihmiset ja yritykset

mutta tällä tavalla hoidettuna tässä tilanteessa sellainen tuottaa lisää työttömiä heikentää palveluja ja kun monen alan esimerkiksi työ ja elinkeino ja aluehallinnon osalta tilanne on aika sekava tällä hetkellä tuolla maakunnissa niin nyt tarvittaisiin tähänkin puoleen harkintaa ja uutta panostusta

ja nyt kun niiden osalta keskitetään päätösvalta tämän hallintomallin mukaisesti vanhukset joutuvat heitteille

arvoisa puhemies

tähän kannattaa kiinnittää huomiota tässä yhteydessä mutta sitra ei voi näitä ratkaisuja viedä läpi vaan ne on valtioneuvoston tasolla poliittisella vastuulla hoidettava

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

se ryhtyi muuttamaan elintapoja aloitti itsehoidot pyysi operaatioon kaikkia mukaan myös työmarkkinajärjestöt ja koko kansan

tarkoititteko te puheellanne että pitäisi kreikalle maksamatta olevat lainaosat jättää maksamatta eli katkaista se veronmaksajien rahojen sinne työntäminen ja pitäisikö suomen vetäytyä siitä takuusta minkä on antanut tälle ervvlle eli mikä oli teidän puheenne sisältö tosiasiassa mihin pyritte ja miten jatkossa toimitte

heitä sijoitetaan mihin vanhainkotiin tahansa tuolla laajalla alueella

tarvitaan varmasti johtava virkamies niin kuin ministeri tanskasen työryhmä esitti mutta ei virkamieskään riitä vaan mielestäni tulee saada ministeri johtamaan tätä tärkeää työtä seuraavalla vaalikaudella

kun kerran velkaa otetaan näin valtavasti tulevien sukupolvien rasitteeksi niin sen velan käyttö on nyt äärimmäisen tärkeää ja siihen toivon että niin hallitus kuin eduskuntakin erittäin vakavasti paneutuu

oletteko te hallituksen rintamassa ja oletteko mahdollisesti ministeri väyrysen kanssa sopinut että asia katkaistaan ja tämä on sitten hallituksen linja kun nyt ensi viikolla jo tehdään todella isoja vakavia päätöksiä euroopan jatkosta euron tulevaisuudesta

tämä on vanhusta kohtaan varmasti kolkko toimenpide ja hänen omaisensa eivät pysty käymään katsomassa niin kuin siellä kotikylällä on pystynyt käymään ja maksut nousevat huomattavasti

sote ja kuntien tehtävien purku etenevät

asunto ja muu rakentaminen on kiihtynyt

meidän on kunnioitettava vanhuksiamme pidettävä heistä hyvä huoli ja on saatava vanhustenhuolto paljon paremmalle tasolle kuin tänä päivänä on

mutta tämä lainsäädäntö antaa mahdollisuuden siihen ja valitettavasti se varmasti myös toteutuu monissa tapauksissa tänä ahtaan talouden ja säästöjen aikana että vanhuksia lähdetään tällä tavalla pompottelemaan

jatkamme päätösten tekemistä vastalauseistanne huolimatta

missä ne tänä päivänä ovat

tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan uusia rohkeita avauksia kuten työministeri on kiitokset ansaiten esittänyt

viime vaalikaudella te ette tehneet oikeastaan mitään muuta kuin alensitte rajusti sosialidemokraattien ehdotuksesta yhteisöveroa niin rajusti että tänä päivänä sitten maksetaan mahtavia osinkoja

pysähtyneisyyden aika on ohi

toinen hyväksymisen kohdalla mahdoton asia ovat nämä pakkotoimenpiteet riittävästi olosuhteita huomioon ottamatta

uskomme talouden käänteeseen

kuntaliitoksia tässä tietysti taustalla ajetaan

arvoisa puhemies

kansantalous elpyy

hallituksen ensimmäinen talousarvioesitys on yksi keskeinen osa suomen tervehdyttämisohjelmaa

mielestäni on hyvä että kuntaliitoksia tapahtuu mutta niiden tulee tapahtua vapaaehtoisin pohjin kuntalaisten itsehallintoa kunnioittaen ei niin kuin nyt on tapahtunut että ta loudellisella pakolla ajetaan kunnat niin ahtaalle ja tällaisilla säännöksillä niin tiukalle että sitten ne ovat alistettuja ja niiden on pakko antautua

kaiken kaikkiaan palautan vielä sen asian tosiasian että silloin kun timo soini lupasi että polttoaineveroihin ei kosketa bensiinin hinta oli monta kymmentä senttiä korkeammalla kuin tänä päivänä

on aivan loogista että sillä nyt kerätään se puuttuva osa jonka eu komissio jostakin järjettömästä syystä kielsi ottamasta makeisverona

tämä ei ole perinteisen suomalaisen julkishallinnon mukaista menettelyä

tämä on vaihtoehto jota nyt käytettiin ja mielestämme se on ihan käypäinen malli vaikka se on totta kai kipeä niille jotka joutuvat ja meille kaikille jotka joudumme sen maksamaan

samalla he esittävät mittavaa investointipakettia homekouluihin ja niin edelleen erittäin hyviä asioita mutta

kyllä te teitte myös monia sellaisia päätöksiä jotka ovat kipeitä veronmaksajille mutta keveitä pääoman omistajille joita te suositte

monissa kuitenkin etenemme

kaikki ovat harkinnanvaraisia sillä tavalla että ne voivat olla hyviä tai sitten ne eivät kaikilta osin ole hyviä

omaishoitoa kehitetään takuueläke nousee ulkoiseen ja sisäiseen turvallisuuteen panostetaan lapsiperheet ja veteraanit muistetaan liikenneväyliin kautta maan osoitetaan historiallisen paljon lisäpanostuksia puoluetukia leikataan ja niin edelleen

mutta mikään ei ole välttämättömyys

tennilän tekemä hylkäysesitys on ihan yhtä hyvä kuin se että tämä viedään läpi